tätä uudistusta on mielestäni leimannut hyvin suuri kiireen tuntu

no tämä kysymys on tällä erää käsitelty konsepteissa

on totta että hallitus on sitoutunut rakenneohjelmassaan tiettyyn normien purkamiseen sillä tavalla järkevästi että saamme kuitenkin ne hyvinvointiyhteiskunnan parhaat asiat säilytettyä

arvoisa puhemies

tätä on viety eteenpäin kovalla vauhdilla ja olen hieman huolestunut siitä että hallitus ikään kuin antaa ohjeeksi sen että eduskunnan tulee nyt pikavauhtia tällainen laaja esitys myöskin tästä talosta ulos saada

kehotan tutustumaan siihen todelliseen tilanteeseen jonka kanssa me hallituksessa joudumme olemaan tekemisissä

huomattavan usein vapaampia aukioloja perusteltiin myös työllisyyden parantumisella

arvoisa puhemies

kun me kuuntelemme nyt tässäkin keskustelussa esitettyjä näkökulmia on varsin ilmeistä se että meillä nimenomaan ikäihmisten hoidossa ja hoivassa on vielä paljon puutteita

edustaja ruohonen lerner minäkin saan paljon kansalaispalautetta

mutta tässä täytyy tehdä tarkkaa työtä

on pakko kuitenkin nyt puuttua edustaja tolppasen esittämiin näkemyksiin siitä että jotenkin ainakin ymmärsin että viittasitte siihen viime hallituskaudella ei esimerkiksi olisi tehty kaikkea mitä olisi voitu tehdä lasten suojelemiseksi sanotaan nyt vaikkapa väkivallalta

itse olen sitä mieltä myös että ei se ikäihmisen asuminen varmastikaan yhdestä ja kahdesta neliöstä ole kiinni vaan nimenomaan siitä miten hän kokee tulevansa kohdelluksi minkälaista palvelua hän saa ja tässä mielessä meidän pitää kyllä tarkastella kriittisestikin näitä nyt sovelluksessa osin olevia määritelmiä

varmaan tätä työtä täytyy myös jatkaa

siellä on paljon huolenaiheita paljon asioita jotka todella otan sydämelleni ja huolehdittavakseni mutta saan myös paljon myönteisiä viestejä joissa kiitetään sitä että suomalaisessa järjestelmässä pystytään parantamaan niitä heikkoja kohtia ja tähän hallitus on sitoutunut

niinpä en olisi kyllä ensimmäisenä tästä päästä lähdössä heikentämään lainsäädännön velvoittavuutta vaan pikemminkin meidän pitää ohjata toimijoita siihen suuntaan että hoito ja hoiva ovat sillä tasolla jolle me tässä talossa olemme ne halunneet asettaa

esimerkiksi pari viikkoa sitten saatiin merkittävä ennakkopäätös käräjäoikeudelta jossa vuokratyövoimalla teetettiin sellaista työtä jota olisi ensin pitänyt tarjota vakituiselle väelle

mitä sitten tulee tähän tavoitteeseen siitä että vanhuspalvelulain henki todella toteutuu niin kyllä luotan tässä myöskin meidän kuntapäättäjiin ja meidän järjestöväkeen

kun ministeri kiviniemi totesitte täällä että ohjaus yksinkertaistuu ja puhutaan entistä selvemmin yhdellä äänellä miten voitte varmistua siitä että ympäristökeskusten asema viranomaisena ei vaarannu kun ne joutuvat pois ympäristöministeriön tulosohjauksen piiristä ja siirtyvät temmin tulosohjauksen piiriin

tämän käsityksen haluan kyllä jyrkästi entisenä peruspalveluministerinä kiistää

kaupan tulisikin muistaa merkittävä roolinsa työnantajana ja noudattaa tarkasti lisätyöntarjoamisvelvoitetta

nyt en ehkä ihan saanut kiinni tuosta kysymyksen juonnosta miten tämä nyt siihen pakkoliitosasiaan sitten liittyi kun mielestäni tämän sosiaali ja terveydenhuollon tavoitteen pitää olla se että pystymme takaamaan kaikille kansalaisille asianmukaisen ja laadukkaan hoidon ja hoivan

sitten voi tietenkin olla joitakin yksittäisiä ylilyöntejä tässä valvonnassa ja nämä neliökysymykset ovat nousseet esille monissa eri keskusteluissa mutta pidän tärkeänä sitä että emme tässäkään lähde joidenkin yksittäisten esimerkkien varjolla purkamaan säädöksiä mikä sitten voi vaikuttaa siihen ihmisen asiakkaan potilaan kokonaisturvallisuuteen sillä tavalla että lainsäädäntö heikkenee

meillä on paljon sellaisia järjestöjä jotka tekevät juuri näiden asioiden ja asiakkaidenkin kanssa yhteistyötä ja voivat olla avuksi sitten tässä lain tulkinnassa siten että se tulkitaan niin kuin eduskunta on sitä tarkoittanut

meillä esimerkiksi juuri viime kaudella tehtiin iso selvitystyö lastensuojelun epäkohdista johtuen niistä traagisistakin tilanteista joita valitettavasti tässä valtakunnassa tapahtui

on totta että tietyn tavoitteen vuoksi me näitä normejakin säädämme ja yhtäältä pitää huolehtia siis myös siitä että kaikkien ihmisten jokaisen suomalaisen perusoikeuksista huolehditaan ja osin nämä normit ovat luotuja juuri sen tavoitteen saavuttamiseksi

eli ei ole tarkoitus saada sitä parempaa yhteistyötä vain perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välille vaan myöskin tuoda tähän kuvioon sosiaalihuollon merkitys joka on todella tärkeä silloin kun puhutaan ihmisten asioista

vaikka selonteko tarjoaakin kattavan koonnin erilaisista raporteista me sosialidemokraatit toivomme että valiokunta selvittää vielä tarkasti esimerkiksi päivähoidon osuutta selonteossa

tuo selvitys joka tehtiin ylisosiaalineuvos aulikki kananojan johdolla oli erinomainen työ

onko vaarana se että talousasiat painottuvat ympäristöasioiden kustannuksella

siitä on paljon viety jo eteenpäin asioita muun muassa se että mikäli epäillään lapseen kohdistunutta väkivaltaa siitä on välittömästi ilmoitettava suoraan poliisille

olisi nimittäin aiheellista käydä perusteellisemmin läpi perheiden todellisia tarpeita ja niiden kohtaamista kuntien tarjoamien palveluiden kanssa harva vanhempi kun jättää vuoropäivähoitohakemusta jollei kyseistä hoitoa ole edes tarjolla

jos tässä salissa aiotaan kansalaisille antaa mahdollisuus vertailla opposition ja hallituksen vaihtoehtoja niin olisi ollut reilua antaa siinä teidän kalvosulkeisessa joka ei ollut edes mitenkään kovin kunnianhimoisesti laadittu tämä koko vaihtoehto

on totta että meillä on tällä hetkellä näitä taloudellisia haasteita jotka ovat kuntataloudessa varsin kovia mutta minä ainakin luotan suomalaisiin kuntapäättäjiin siinä että myös nämä terveyteen liittyvät asiat nähdään niin tärkeiksi että niihin kannattaa todella satsata

kannatan

meidän pitää tehdä tämä hyvin tarkasti

eli integraatio näiden välillä on minusta aivan keskeinen uudistuksen lähtökohta ja pidän sitä henkilökohtaisesti hyvin tärkeänä

ja jos nyt ymmärsin ja muistan oikein arvoisa puhemies niin nämä lakimuutokset täällä eduskunnassa hyväksyttiin varsin isolla enemmistöllä

mitä sitten tulee näihin erilaisiin tapoihin edetä tässä asiassa mielestäni tämän uudistuksen keskeinen lähtökohta on ollut se että pystymme kokoamaan näitä voimia sosiaali ja terveydenhuollossa

meillä on tästä hyviä esimerkkejä eri puolilta suomea myöskin sosiaalihuollon puolelta

sen takia on tietenkin hyvä että tätä keskustelua käydään mutta en ole sitä mieltä että tässä tällä uudistamishankkeella jota sosiaali ja terveydenhuollon puolella tehdään nyt tavoiteltaisiin näitä pakkoliitoksia

arvoisa puhemies

tämä asia on noussut täällä eduskuntakeskustelussa aiemminkin esille ja olen jo silloin kertonut että meillä on parhaillaan työryhmä joka selvittää myöskin erityistilanteita joissa toimeentulotukea maksetaan ja tätäkin asiaa tullaan tuossa työryhmän työssä tarkastelemaan

ja jos nyt katsotaan lausunnolla olevaa mallia niin se tulee vähentämään järjestämisvastuullisten tahojen määrää merkittävällä tavalla mikä nimenomaan tuo sitä kokonaisvaltaista otetta joka tähän mennessä on jäänyt mielestäni vähän vajavaiseksi tässä meidän nykyrakenteessamme

tämä on hyvin tärkeä asia koska meillä on todella muistisairauksien osalta merkittäviä lisäyksiä tulossa varmaankin tulevinakin vuosina

olen itse hyvin sitoutunut siihen että tuota kehittämisohjelmaa viedään eteenpäin ja niin kuin hyvin tiedätte kaikki täällä siinä ei ole kysymys pelkästään tuosta tärkeästä palkkioiden yhtenäistämisestä vaan nimenomaan tästä laajemmasta kokonaisuudesta josta nyt pääsemme viemään tätä terveystarkastusosiota eteenpäin

tämä meni nyt hieman ehkä ohi

meidän täytyy tietenkin panostaa siihen että koulutus on sillä tasolla että myöskin riittävän aikaisessa vaiheessa ihan niin kuin edustaja totesi huomataan se sairaus ja pystytään auttamaan aloittamaan mahdollinen lääkehoito ja niin edelleen

mitä sitten tulee tähän sosiaalihuollon sosiaaliviranomaisten mahdollisuuteen antaa näitä tietoja esimerkiksi maahanmuuttoviranomaiselle niin käsitykseni on se että sosiaaliviranomainen ei voi olla tässä asiassa aloitteellinen

me kaikki ymmärrämme

että koska kauppa on osa ihmisten arkea kauppojen turvallisuuden kehitys vaikuttaa paitsi henkilöstön myös kansalaisten turvallisuudentunteeseen ylipäätään

on totta että sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksella tällä rakenneuudistuksella on merkitystä siihen miten me parhaimmalla tavalla pystymme myös tässä omaishoidon lainsäädännössä huomioimaan sitten miten tuo omaishoidon kehittämisohjelma parhaalla tavalla saadaan eteenpäin

tässä asiassa on myös tärkeää muistaa tuo vanhuspalvelulain kirjaus siitä että toimintakyvyn ylläpitäminen ja ihmisen toimintakyvyn huomioiminen silloinkin kun sitä toimintakykyä olisi jäljellä vaikka kovin vähän on todella tärkeätä vaikka sitten ihan ympärivuorokautisessa laitoshoidossakin

itse olen kyllä sitoutunut siihen että laittaisimme liikkeelle tämän lainsäädäntötyön valmistelun jo nyt ja sitten tuleva hallitus voisi tehdä tässä linjaratkaisuja joita eittämättä vaaditaan koska kehittämisohjelmassa arvioidut kustannukset ovat kuitenkin hyvin merkittäviä ja niitä ei ole mahdollista tällä kaudella enää viedä eteenpäin

valitettavasti nykytilanne ei vastaa lainsäädännön henkeä jonka mukaan poikkeusluvat ovat aitoja poikkeuksia pääsäännöstä

sitten sen lisäksi myöskin sosiaaliviranomaisilla on mahdollisuus itsellään jos he katsovat että ei ole välttämättä edellytyksiä toimia tässä asiassa niin että kyllä meillä jo lainsäädännössäkin on tiettyjä mahdollisuuksia mutta tässä työryhmässä on tarkoitus selvittää myös

arvoisa puhemies

kertaalleen sen taisin tässä jossakin vastauksessa todetakin että nyt siis päätetään laista joka määrittelee sitä kenellä on järjestämisvastuu niitä kriteereitä sille järjestämisvastuun antamiselle

valiokunnan on syytä myös tarkastella sitä onko nykyinen poikkeuslupakäytäntö jo liiankin joustava ja sitä millaisia vaikutuksia laajat poikkeusluvat aiheuttavat kaupan kilpailutilanteelle eri puolilla

ja muistutan siitä että tämä hallituksen rakenneohjelman päätös joka on rakenneuudistus ei tarkoita sitä että yhtäkään nyt laitoksessa olevaa ikäihmistä ruvettaisiin kelkkomaan kotiinsa takaisin

ja sen jälkeen tulee näiden alueiden muodostamisen paikka joka on oma prosessinsa jossa jälleen kerran tullaan totta kai kuulemaan kuntia koska tämä on merkittävä asia kunnille

poikkeuslupakäytäntöön on ottanut kantaa myös apulaisoikeusasiamies

sehän usein on esimerkiksi palveluasumisen paikka näiden ihmisten koti ja me haluamme että siitä vuodeosastohoidosta päästään kodinomaisempaan hoitoon

arvoisa puhemies

on selvää että kauppojen aukiolo tulee olemaan politiikan kestoaihe vielä pitkään

olen huomannut nyt että monet sekoittavat tämän järjestämisvastuun siihen että otettaisiin joiltakin tahoilta oikeus pois palveluiden tuottamiseen

meidän tehtävämme lainsäätäjinä on katsoa aukioloasiaa paitsi kaupan myös kuluttajan työntekijöiden ja koko yhteiskunnan kannalta

näin ei suinkaan ole vaan nyt tarvitaan niitä vahvoja järjestäjiä jotka osaavat sitten myös hankkia palveluja sillä tavalla kuin kansalaisten parhaaksi tulee tehdä

ja kun puhumme laitoshoidon purkamisesta niin emme esimerkiksi tarkoita palveluasumista vaan nimenomaan sitä terveyskeskusten vuodeosastojen raskasta hoitoa ja hoivaa

kannatan

arvoisa puhemies

perhehoito on erittäin tärkeä mahdollisuus nimenomaan myös omaishoidon sijaishoidon järjestelyissä ja en ole missään vaiheessa sitä täällä kiistänyt ja pidän kyllä tärkeänä että toimme hallituksena tämän perhehoidon lainsäädännön uudistamisen tänne eduskuntaan vielä tällä kaudella koska kyseessä on erittäin merkittävä kokonaisuus jossa pystytään kokoamaan yhteen nyt niitä tärkeitä asioita jotka perhehoitoon liittyvät

uskon että tässä työssä onnistumme parhaiten arvioimalla aukioloja pidemmän kokemuksen tarkemman analyysin ja laajan kansalaiskeskustelun kautta

arvoisa puhemies

niin kuin hyvin edustajakollegat muistavat kävimme osittain tätä keskustelua jo pari viikkoa sitten jolloin esittelin tämän esityksen ja nyt pitäydyn vain muutamassa kommentissa koska uskon että keskustelu tulee kyllä jatkumaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomihan on luvattu järjestöjen maa ja meillä on paljon vapaaehtoistyötä

ensinnäkin totean sen että meillä on käynnissä suomessa myöskin erittäin hyviä hankkeita muun muassa varsinais suomen sairaanhoitopiirin vetoisesti lastenasiaintalohankkeen myötä jossa siis kootaan kaikkia niitä viranomaistahoja terveydenhuollon toimijoita sosiaalihuollon ammattilaisia jotka ovat näissä tilanteissa läsnä silloin kun on epäily lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta ja jotka käyvät läpi niitä prosesseja koska nekin ovat tärkeitä silloin kun puhumme lapsista jotta lapsen etu kaikissa olosuhteissa kyetään turvaamaan

ensinnäkin haluaisin ottaa kantaa tähän lakiesityksen valmisteluun jota täällä on kovalla kädellä kritisoitu

se on todella arvokas tilanne että meillä on näin paljon ihmisiä jotka haluavat antaa omaa osaamistaan ja aikaansa myös vapaaehtoistyön kautta tämän järjestelmän ja palveluitten tukemiseen

siitä olen edustajan kanssa ihan samaa mieltä että voisi olla tarpeen jatkaa tätä työtä sitten perhehoidon kehittämisen osalta nimenomaan näissä kysymyksissä joissa on sosiaaliturvaan tai vaikkapa työterveyshuoltoon liittyviä kysymyksiä mutta tämä nykyinen tilanne ei mahdollistanut näiden asioiden sisällyttämistä tähän esitykseen

suomalaisen energiapaletin monipuolisuus on myös sen vahvuus ja turve kuuluu tähän monipuoliseen palettiin yhtenä osana

haluan todeta että mielestäni tämä kritiikki on kyllä vailla pohjaa

mutta kyllä itse katson että me emme silti koskaan voi lähteä siitä että yhteiskunta voisi jotenkin vetäytyä omasta vastuustaan koska meidän täytyy pitää yllä riittävää koulutustasoa

mutta aivan yhtä totta ovat ne vaikeat vesistöongelmat joita esimerkiksi kotimaakunnassani keski suomessa saarijärven reitillä keuruun reitillä esiintyy

tässä esityksessä on tehty thln vaikutusarviointi erittäin tarkka raportti tästä tilanteesta ja voin sanoa että kun olen ministerinä muutaman muunkin esityksen tähän taloon ollut tuomassa niin ihan jokaisessa esityksessä ei muuten ole pohjalla tällaista thln tekemää ensimmäistä tilannekuvaa kyseisestä asiasta

ei se ole kuvitelmaa että vedet ovat siinä kunnossa että siellä eivät voi kesäasukkaat tai oman kunnan asukkaat käydä uimassa

sen sijaan otimme paljon huomioon lausuntokierroksella esimerkiksi järjestöiltä saamaamme palautetta siitä miten perhehoitoa tässä uudessa lainsäädännössä esimerkiksi noiden hoidettavien määrän osalta tulee kohdella

arvoisa rouva puhemies

tämä hanke on osoittanut että viranomaisten välillä on vielä paljon tehtävää ja tiedonvaihdossa parannettavaa ja ehkä saamme tästä sellaista mallia missä voimme myös sitä jälkihoitoa sellaista tukea ja apua paremmin antaa näissä meidän terveydenhuollon sosiaalihuollon palveluissa

on ihan selvää että tämä ukrainan sota on vaikuttanut oikeastaan euroopan neuvoston keskusteluissa kaikkeen siihen mistä siellä areenalla puhumme

sen takia vapaaehtoistyö on nähdäkseni tärkeä ja auttaa ehkä meitä vapaaehtoistyöntekijöitä jotka osallistumme näkemään erilaisten palvelumuotojen arkea mutta sen varaan me emme koskaan voi mennä palvelujärjestelmän

kyllä sekin haittaa maakuntien kehitystä ja sitä työtä jota yritetään työpaikkojen puolesta tuolla alueilla tehdä

eli jos nyt joku väittää että tämä on huonosti valmisteltu eikä pohjatöitä ole tehty niin sitten voi katsoa sen thln raportin joka on mielestäni erittäin perusteellinen ja jossa käydään tämä tilannekuva oikein hyvin läpi

haluaisin kysyä ympäristöministeriltä kun meillä keski suomessa saarijärvellä tehdään hanketta jossa nimenomaan näihin humuspäästöihin yritetään löytää ratkaisuja

olisi tietenkin suotavaa että tällaisissa aika herkissä kysymyksissä myös kansalliset linjat olisivat tarkoin harkittuja ja mielestäni on aivan selvää että suomi ei voi irrottautua kansainvälisestä rintamasta jossa tuomitaan nämä toimet joita venäjä on ukrainassa harjoittanut

pidän tätä hanketta sellaisena jolle itse ainakin panen paljon odotuksia ja ehkä saamme siitä sellaisen jota voimme monistaa sitten myös muualle suomeen

millä tavalla tätä hanketta voidaan hyödyntää jotta tämän teollisuudenalan toiminnot voidaan jatkossa tehdä kestävällä ja ympäristöä kunnioittavalla tavalla

voin kertoa että olen tuonut tänä syksynä useita esityksiä tähän taloon ja melkein jokaisessa on ollut kuntaliiton vastustusta mukana

toisaalta kyllä ajattelen niin että tässä erityisesti on merkitystä sillä mitä tapahtuu tulevina kuukausina suurvaltojen välillä tässä keskustelussa ja en nyt olisi aivan toivoton tämän ratkaisun löytymisen suhteen

kysymys on äärimmäisen tärkeä

olen saanut lukuisia vetoomuksia alan ammattijärjestöiltä niin lääkäriliitolta kuin myös hoitoalan ammattilaisilta jotka pitävät tätä nyt voimassa olevaa tilannetta jossa he eivät voi toimia oman ammattietiikkansa mukaisesti hyvin kestämättömänä ja arveluttavana

kaiken toiminnan keskiössä pitäisi olla mahdollisimman varhainen moniammatillinen apu

kysymys suomalaisen lastensuojelun tilasta on hyvin tärkeä ja vakava

kuten tiedämme meillä on valitettavia esimerkkejä siitä että tämä järjestelmä ei ole kyennyt suojaamaan heikoimpiaan ja pienimpiään

vaikka teemme nyt tätä isoa rakenneuudistusta aivan niin kuin edustaja brax tässä totesi joka on keskeinen jotta saamme nämä rakenteet oikeasti palvelemaan lapsen etua ja perheiden etua niin tarvitsemme kyllä myös erittäin paljon uudenlaista kehittämistyötä

näihin ongelmiin meidän on rivakasti ja reippaasti kyllä tartuttava

pulliainen täällä hyvässä puheenvuorossaan minäkin olen huolissani ympäristöhallinnon asemasta tässä uudistuksessa ja kaiken kaikkiaan ihmettelen tätä valtavaa kiirettä

ei voi olla niin että suomi on aina sanomassa muualle päin että kyllä pitäisi sitoumuksia noudattaa mutta sitten kun tulee omalle kohdalle joku sitoumus jota ei noudateta niin siltä ummistetaan silmät

olemme saaneet raportin toimiva lastensuojelu ryhmältä ja se oli muuten erinomainen raportti jossa kirjattiin kymmeniä esityksiä sen puolesta että saisimme tämän järjestelmän toimimaan nykyistä paremmin

sama kysymys kuin äskeiselläkin edustajakollegalla

arvoisa puhemies

tarvitsemme lisää osaamista ja se mikä itselleni on hyvin tärkeää on asiakkaiden mielipiteen kuuleminen

kuinkahan tämä väki tässä pysyy matkassa kun tällaisella vauhdilla näitä asioita viedään eteenpäin ympäristöhallinnon osalta vieläpä niin että samaan aikaan kun tämä valtava myllerrys on käynnissä tuottavuusohjelma tulee leikkaamaan juuri alueilta kymmeniä ihmisiä ympäristöhallinnosta siis kymmeniä ihmisiä

puhumme siis hyvin pienestä joukosta ihmisiä jotka ovat haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja sen vuoksi tämä kustannusarvio on maltillinen ja pidän sitä aivan oikeansuuntaisena

odotamme parhaillaan lausuntoja näihin esityksiin mutta kuten edustajat hyvin tiedätte osa näistä esityksistä on jo menossa eteenpäin

eduskunnan budjetin osana on pieni lisäys lastensuojelutyöhön jossa sosiaalityöntekijän lapsen kanssa käyttämää aikaa pyritään lisäämään

samanaikaisesti valitetaan siitä että lupaviranomaiset eivät kykene käsittelemään hakemuksia toivotulla tavalla asianmukaisesti

niin kuin edellisessäkin keskustelussa täällä useat edustajat epäilivät että tämän seurauksena nyt laajat kansanjoukot lähtisivät suomea kohti sitten pyrkimään näiden parempien terveyspalveluiden perässä